mutta kertausharjoituspäivien määrä on laskenut merkittävästi

nykyinen kertausharjoitettavien määrä nipin napin riittää kriisiajan suunnitelmien ylläpitoon esikunnissa mutta se ei riitä enää joukkojen harjoittamiseen ja sen takia meillä ei tällaisissa määrissä kauan ole aikaa pysyä

uskon että tulemme nämä lähivuodet selviämään ja kuitenkin huolestuneena puolustusvoimien säästöjä on tässä salissa tarkasteltava ja toivon että tuo tällä viikolla julkistettava puolustuspoliittinen selonteko ottaa tiukan linjan siihen että meidän pitää palauttaa määrärahoja puolustusvoimille että voimme myös tulevaisuudessa turvata uskottavan puolustuksen

arvoisa puhemies

oli mielenkiintoista kuunnella edustaja kanervan läpikäyntiä ja tulevaisuuspohdintaa euroopan ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja lähinnä siitä millä tavalla euroopassa ja nyt lähinnä tietysti suomessa me suhtaudumme eri asioihin

jossain vaiheessa hyvin paljon tässäkin salissa ja keskustelussa esillä pidettiin lissabonin sopimusta ja sen vaikutuksia meidän turvallisuuskysymyksiimme

siitä hieman erilaista keskustelua on nyt julkisuudessa tuliko sieltä pyyntöä vai ei mutta ainakin sinne vastattiin että emme osallistu baltian maiden ilmavalvontaan eli tietyllä tavalla lissabonin sopimuksen henkeä olisi voinut siinä ajatella että menemme auttamaan näitä maita näissä tehtävissä

stoltenbergin raportista yhtenä toimenpiteenä nousi esille sitten islannin ilmatilan valvonta ja jollain tavalla nyt kun tätä poliittista keskustelua on kuunnellut tuntuu siltä että nyt sitten tuo pohjoismainenkaan yhteistyö ei näytä kaikille kelpaavan

kyllä silloin täytyy vakavasti pohtia sitä mikä on se malli mihin me haluamme sitten nojata

minun mielestäni edustaja kanervan läpikäynti ja ajattelu siitä että meidän on syytä vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja ennen muuta ruotsin kanssa tehtävää puolustuspoliittista yhteistyötä jopa valtiosopimustasolla on mielenkiintoinen tulokulma ja keskustelunavaus ja toivon että tämäntyyppistä keskustelua jatketaan